kun te katsotte näitä maita

kun siellä hallitsija syöstään vallasta hän saa turvapaikan jostain rahat ovat sveitsin pankissa ja se pieni ihminen siellä kärsii

täällä te tuette häntä ja tuolla tämän talon ulkopuolella suuri osa teistä kampittaa häntä

ahde niin ensi kerralla vielä suuremmalla ryhmällä tällä laillahan se menee

missä se päätettiin missä eun elimessä

mikä oli suomen kanta siinä eun yhteisen turvallisuuspolitiikan elimessä jossa se päätettiin ja missä se pöytä sijaitsi kun ollaan näissä ytimissä kun näistä päätetään

me olemme inhimillinen puolue emme vastusta auttamista mutta meillä on myös sellainen ajatus että kaikki auttaminen ei tapahdu välttämättä valtion budjetin kautta

minä en ymmärrä tätä lainkaan

minä en ymmärrä tätä lainkaan että jos on talouden kehyksistä kysymys mihin jo ohi tältä tuotavan eikä eikö sitä sitten tueta

tässä kuitenkin nyt tunnustus valiokunnan puheenjohtajalle ja valiokunnalle että saitte jotain muutoksia se on kuitenkin noteerattavissa

edustaja haavisto ymmärsi juuri tämän suuren yhteensovittamisen tarpeen joka toisaalta tulee kansainvälisestä terrorismista tulee kansainvälisistä turvallisuusuhkista mutta myös toisaalta sitten kansalaisoikeuksista ja ihmisten oikeudesta olla tarkkailun ulkopuolella

puhe on vaikuttavaa

jos suomen puolustuksesta puhutaan niin omat puolustusvoimat aluepuolustus ja riittävä resursointi kertausharjoituksia maamiinat ja näin se lähtee tästä

arvoisa puhemies

on kansalaisjärjestöjä on kirkkoja on monennäköisiä muita

perussuomalaisten mielestä on tärkeää että myös jatkossa kaikki eduskuntapuolueet voi niitä uusiakin tänne tulla ovat mukana isänmaamme ulko ja turvallisuuspolitiikkaa valmisteltaessa ja toteutettaessa

yleensä kun tehdään näitä avustuksia niin siinä noin aika hygieenisenä periaatteena olisi se että antaa vasemmalla kädellä niin että oikea ei tiedä eikä suitsuta hirveästi että tässä sitä nyt kehitysmaita kauheasti autetaan

taas kun huomenna pelataan playoff kiekkoa ja ihmiset pistävät itsensä likoon niin toivon että he kokevat että tähän on saatu edes

arvoisa puhemies

kansainvälisessä politiikassa ja suomen asemassa on syytä muistaa että me emme ole eikä meidän pidä olla suurvaltakonfliktien välimaastossa ja osapuolena

arvoisa herra puhemies

keskus

osallistumisen muotoja voi aina kehittää mutta meidän mielestämme näiden asioiden jatkuva seuranta esimerkiksi tämmöisenä parlamentaarisena työryhmänä on perusteltua myös jatkossa se että jatkuvasti kootaan osallistujia ja ollaan kasassa eri kokoonpanoilla

arvoisa pääministeri olette varmaan kuullut valtiosta nimeltä neuvostoliitto soviet union

nyt

vaikka auttaa pitää kun tarve on

se oli kuulemma ikuinen kunnes lakkasi olemasta ikuinen

edustaja tolvanen puhui myöskin tiedustelusta ja turvallisuudesta ja kysyi miksei sisäministeri ole utvassa

onko eu ikuinen

se on hyvä linja

ei tietenkään ole

meillä on täysin toimimaton valuutta alue joka on syössyt koko euroopan ennennäkemättömään tasaisen taantuvaan tilaan ja tämä tila tulee pahenemaan

geopolitiikka on tullut uudestaan ei se siitä miksikään poistu

arvoisa puhemies

se on osannut selittää miksi markkinatalous ei ole parasta eu kriisin hallintaa vaan sosialismi jolla epäonnistumiset maksatetaan veronmaksajilla

sotilasliiton jäsenyys

minä uskon niin että eivät venäjä ja usa toivottavasti koskaan ala sotaan keskenään koska sehän on maailmanloppu ja tähän perustan senkin että ne neuvottelevat keskenään niin kuin hyvä on ja jos suomi pystyy olemaan siinä auttamassa lääkärinä niin hyvä on

me emme ole tosin haikailemassa epädemokraattisen eu perustuslain jota lissabonin sopimukseksi nykyisin häveliäästi nimitetään hyväksymisen puolesta

nämä tukipaketit eivät auta

tämä merirosvojahti tapahtuu siis lähinnä somalian rannikolla ja tässähän isona asiana käytetään sitä että nälkää näkeviä autettaessa se olisikin hyvä

sitten kun puhutaan pankkien pääomittamisesta se pitää tehdä niiden maiden kansalaisten toimesta ranskassa ranskalaisten saksassa saksalaisten mutta enää italiassa ja espanjassa ei ole rahaa pääomittaa omia pankkeja ja tässä tulee ikävä kyllä euroopan keskuspankki toimimaan ostamaan vastoin tehtäviä näitä joukkovelkakirjoja ja sieltä tulee lasku tänne

päinvastoin se kelvoton sopimus ei ansaitse hyväksyntää

tämän ymmärtää jokainen joka talouspolitiikasta jotain ymmärtää

mutta näitä nälkää näkevien avuksi tulevia ruokakuljetuksia ei juurikaan olla ryöstämässä vaan korkean teknologian kuljetuksia ja sitä kautta riistämässä ja kiristämässä rahaa

mutta se poliittinen hinta on se mitä euroeliitti ja suomen eliitti eivät halua maksaa

arvoisa puhemies

ei suomen turvallisuus voi olla jostain sopimuksesta kiinni se on suomalaisten suomen eduskunnan itse päätettävissä

perussuomalaisten kanta on aivan selvä

että tämä ennennäkemätön projekti epäonnistuisi

me emme kannata sotilaallista liittoutumista

sitten kun nämä ruokakuljetukset pääsevät maihin siellä ne ollaan sitten ryöstämässä ja sitä rahaa käytetään sotilaallisen toiminnan jatkamiseen ja terrorismiin

sitä minä ihmettelen miten se on voinut edustaja backmanille olla epäselvää

mitä ihmeen puhetta tämä on

oliko eurooppaa ennen euroa

tietenkin oli ja olisi muuten euron jälkeenkin mutta eurooppa ei kestä ylivahvaa euroa ja etelän maat eivät kestä

kun kuuntelee tätä vanhojen puolueiden väittelyä en ihmettele ollenkaan että ne kaikki hävisivät kuntavaaleissa koska kyllä tässä on hyvin erikoinen klangi

jaakonsaari vaikka me kannatamme lämpimästi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa muilta osin kun se takaa suomen kansan suvereniteetin ja olemme valmiita osallistumaan myös kansainvälisesti

arvoisa herra puhemies

ymmärrän kyllä merenkulun käyttämisen ja sen kehittämisen

ensinkin kiitokset edustaja ihalaiselle joka kauniilla tavalla tuo työväen aatelin parhaat arvot tähän keskusteluun

kysymys oli siitä miksi te aina suomen rajojen ulkopuolelle osoitatte solidaarisuutta

arvoisa puhemies

turvallisuus alkaa sisäisestä turvallisuudesta aina kodeistamme asti

vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja erkki virtanen piti hyvin mielenkiintoisen puheenvuoron joka on täysin erilainen kuin hallituksen linja

yksi tärkeä osa sisäistä turvallisuuttamme on pitää huolta kaikista maamme asukkaista siten että jokainen voi kokea olevansa tarpeellinen ja arvostettu

teidän olisi kannattanut jäädä hallitukseen valvomaan näitä asioita eikä lähteä hallituksesta varsinkaan ydinvoiman takia joka meni kuitenkin läpi vaikka te sieltä lähditte

arvoisa puhemies

olen iloinen että edustaja männistö on tutustunut korkeatasoisiin kirjoituksiin ja esitelmiin maailmalla

kysyisin tätä vasemmistoliiton ministereiltä mutta kun he eivät kunnioita tätä tilaisuutta läsnäolollaan niin kysyn pääministeriltä kun te viime aikoina olette muutenkin joutunut kommentoimaan vasemmistoliiton tekemisiä

mutta kun ne on tässä kolhoosissa ajettu taloudelliseen maksukyvyttömyyteen niin tulette näkemään että saksa ja ranska levittävät hartiat eivätkä suostu maksamaan vaan pistävät kaikki maksamaan

siellä vaikutetaan hallituksessa vaikutetaan

se on yhtä hyödyllinen kuin että eu määrää italian hallitusta määräämään italialaiselle taksikuskille että pistä mittari päälle

arvoisa herra puhemies

mitä mieltä te olette tästä edustaja virtasen puheenvuorosta

ja toinen asia meille kaikille tiedoksi

eihän siitä tule mitään

onko tämä hallituksen linjan sisällä oleva puheenvuoro

kyprosta on eu komission tilaaman selvityksen mukaan perusteltua syytä epäillä rahanpesusta

sitten edustaja turunen persoonallisella tavallaan ilmoitti vasemmistoliitolle sen että mieli oli altis mutta voima ei riittänyt

olen aina sanonut että yhteiskunnan kokonaisetu ratkaisee ja en ole ollut kovin vakuuttunut euroopan unionin tuomista hyödyistä

arvoisa herra puhemies

otetaan nyt ensin nämä järjettömät potilasjärjestelmät ja nämä atk ja it asiat

lääkäri on siellä potilasta varten

kyllä suomen kansa odottaa että näissä elintärkeissä isänmaan puolustusta hyvinvointia ja sisäistä ja ulkoista turvallisuutta koskevissa asioissa on hyvä yhteistyö riippumatta kulloisistakin poliittisista hallituskoalitioista

ei sitä pysty perussuomalainen puolue sanelemaan miten se menee

tämä on aivan järjetöntä

sitten tästä taloudesta

minä tiedän että valtiovarainministeri urpilainen ja pääministeri katainen tietävät mikä on total return swap mutta näköjään osa sosialidemokraattista eduskuntaryhmää ei sitä tiedä

arvoisa herra puhemies

pari sanaa tästä keskustelusta

me ehdotamme että pienet ja keskisuuret yritykset yritysmuodosta riippumatta saavat samat verokannusteet mitkä yhteisöveroale tuo suurille osakeyhtiöille

arvoisa puhemies

kyllä minä olen nyt todella kiinnostunut huomenna kun tästä yksimielisestä mietinnöstä äänestetään edustaja essayahin esityksen pohjalta mitä sosialidemokraatit tekevät

siihen on pystyttävä vastaamaan ja levottomuutta kaikista parhaiten liennyttää se että meillä on yhteinen näkemys näistä asioista

nyt on kysymys valtiovetoisesta kehitysavusta on kysymys siitä että sitä pitää voida kriittisesti tarkastella

toteuttakaa sekin

me siis jatkuvasti päivitämme ja seuraamme venäjän tilannetta

on ikävä kyllä kysymys myös siitä että monia todella rankkoja diktaattoreja sortohallituksia on maailmassa ja osaan niistä on suomikin vienyt kehitysapua

lukekaa kunniameppinne esko seppäsen emumunaus

teidän puolue jonka listoille te olette nyt menossa on ainoa joka ei ole sitoutunut suomen puolustuskyvyn turvaamiseen siltä yhteiseltä pohjalta me muut olemme sen tehneet

toteuttakaa siirtyminen fossiilisesta energiasta nopeasti kotimaiseen uusiutuvaan koska työpaikat ja rahavirrat jäävät suomen taloutta vahvistamaan

sieltä löytyy aika paljon totuutta